lähtökohtaisesti kannassamme kyse on siitä että jokaisen maan on itse huolehdittava pankeistaan ja tätä mieltä olemme olleet johdonmukaisesti niin hallituksessa kuin oppositiossakin

rajamäki kyseli tämän työryhmän perään ja oletan että ministeri katainen on viitannut tähän eu tasolla toimivaan työryhmään joka tekee esityksensä helmikuun loppupuolella ja tavoitteena on juuri löytää ratkaisuja ja uusia vaihtoehtoja tämän rajat ylittävän pankkitoiminnankin valvonnan kunnolliseksi hoitamiseksi ja toki suomenkin kannattaa siinä keskustelussa olla aktiivinen

on suuri periaatteellinen linjanmuutos hallitukselta että pankkeja tuetaan nyt suoraan rahoitusvakausvälineestä

nyt sen jäsenmaan hallitus jonka pankeista on kysymys vapautetaan tavallaan suorastaan vastuusta ja euromaat ottavat yhteiselle vastuulleen yksittäisten pankkien pelastamisen

yhteisen eurooppalaisen pankkivalvojan perustaminen ei tätä päätöstä muuksi muuta vaikka ylikansallisten pankkien valvonta on sinänsä tervetullutta

tällaista eu tason valvontaa tarvitaan mutta sitten pitää pystyä varmistamaan että suomen kaltaisissa maissa joissa on tytäryhtiöpankkeja joissa on sivukonttoripankkeja pystytään tämä valvonta parhaalla mahdollisella tavalla hoitamaan

tällä vakuussumuverholla yritetään peittää se tosiasia että suomen vastuut ovat viimeisen vuoden aikana selvästi kasvaneet ja hallitus joutui myös viimeisimmässä eun huippukokouksessa jälleen kerran antamaan linjauksestaan periksi eikä vastineeksi edes saatu talouskriisin rauhoittumista saati ratkaisua

totesin nimenomaan puheenvuoroni alussa että pitää olla jokaisella hallituksella tuntosarvet ylhäällä koko ajan vaikka nyt tilanne näyttäisikin hyvältä

mitä tulee tähän yritysrahoituksen tilanteeseen niin parin päivän kuluttua suomen pankki julkaisee tästä tietoja ja silloin saamme julkisuuteenkin kaikki aivan ajankohtaiset tiedot

arvoisa puhemies

näistä yksityiskohdista on syytä siirtyä tähän laajempaan kuvaan ja on hyvä että tässä salissa on käyty keskustelua myös euroopan unionin tulevaisuudesta siitä millaiseksi euroopan unionia halutaan suomen näkökulmasta kehittää

pääministeri puheenvuorossaan otti myös kantaa siihen mihin suuntaan hallitus haluaa unionia viedä

olisi ollut tarpeen kirjata nämä linjaukset jo tiedonantoon jotta olisi selvästi käynyt ilmi se että kyse on hallituksen yhteisistä linjauksista

ainakin itselleni jäi hieman epäselväksi se kannattavatko kaikki hallituspuolueet integraation niinkin vahvaa syventämistä kuin pääministeri puheenvuorossaan antoi ymmärtää

viime huippukokouksen päätöksillä otettiin yhteisvastuun nimissä yhä reippaampia askelia kohti entistä tiiviimpää taloudellista integraatiota

rahaliiton menestyminen voidaan lunastaa vain yhteisten ja alkuperäisten pelisääntöjen tiukalla noudattamisella ilman taloudellisen ja poliittisen integraation syventämistä

siltä pohjalta toki talouskuria tiukentaen niin kuin viime vuosina on tehty voidaan mielestäni jatkossakin hyvin toimia

todellisen liittovaltion luomiselle ei näytä olevan riittävästi kannatusta ainakaan taloutensa hyvin hoitaneissa euromaissa mutta tilanne saattaa ainakin saksan osalta muuttua ja on hyvä että suomi vastuullisesti varautuu kaikkiin vaihtoehtoihin myös sellaisiin missä euron kehitys pakottaisi maamme joko nykyistä suppeampaan ja kaltaisistamme maista koostuvaan rahaliittoon tai palaamaan jopa sitten jossain vaiheessa omaan rahaan

tätä analysointia tarvitaan ja olen viime syksystä lähtien vaatinut hallitusta varautumaan erilaisiin kehitysvaihtoehtoihin ja on hyvä että muutama viikko sitten valtiovarainministeri urpilainen totesi että hallitus tekee erilaisia skenaarioharjoituksia ja hahmottelee tulevaisuuspolkuja ja tämä antaa ymmärtää että hallitus ei ole aivan niin vaihtoehdoton kuin tänään on kuultu

mutta olennaisinta on kuitenkin pohtia sitä millä ehdoilla suomi haluaa olla mukana eurossa ja millaisessa euroalueessa olemme valmiita jatkamaan

arvoisa puhemies

tätä pohdintaa ja analyysiä tarvitaan niin hallituksen taholta kuin myöskin tässä salissa

argumenttien on oltava pitävät ja suomen eu politiikan tavoitteet selvät

feldt rannan analyysiä siitä että nyt oltaisiin hukkaamassa edellisten hallitusten perintö kun pikemminkin päinvastoin on entisestään pystytty parantamaan tätä kuntavaltio suhdetta ja nyt hoidetaan kaikki ne vastuut ja velvoitteet taloudessa jotka valtiolle kuuluvat

nyt tulevina kuukausina tullaan ratkaisemaan suomen rooli ja asema euroopan unionin ja rahaliiton kehittämisessä ja kysymyshän ei ole pelkästään taloudellinen vaan myös poliittinen ja on selvää että jos integraatiota vielä tästä tullaan syventämään niin ilman muuta asiassa tarvitaan kansanäänestys

nyt kun tämä yleinen talouden tilanne on näin hyvä niin se entisestään tukee kuntien tilannetta ja juuri siksi on loogista että myös näissä harkinnanvaraisissa on tapahtunut pientä laskua ei paljoa

nyt onnistuin myös budjettineuvotteluissa saamaan sinne muutaman miljoonan korotusta ja kyllä varmaan eduskunnassakin saattaa sitten ymmärrystä sinne löytyä koska tämä kuntien eriytynyt tilanne on se suuri huolenaihe

se koskee jokaista suomen kuntaa ja sen mukaisesti on meneteltävä ja myös harkinnanvaraisten osalta on otettu sitten uusia tiukennuksia harkinnanvaraisten jakoon tämän paras puitelain hengessä

jokaisen tässä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan osalta on arviointiryhmät asetettu ja ne voivat toteuttaa ja niiden pitää toteuttaa arviointiryhmän esityksiä ja siitä lähdetään

jos näin ei tehdä niin sitten katsotaan ensi vuoden puolella puitelain mukaisesti mitä mitä näiden kuntien osalta miten näiden kuntien osalta sitten toimitaan että nimenomaan tässä kohdellaan kaikkia kuntia samalla tavalla

pentti oinonen kysyi sairastavuuskertoimesta niin ilman muuta se otetaan jatkossakin valtionosuudessa huomioon

sitten vielä tästä kyselytunnin asiasta niin nyt varmaan kun rahoitustarkastukselta ja myöskin fklta ovat nämä tiedotteet tulleet ja jokainen ne huolella lukee niin ymmärtää vihdoin sen mistä tässä pykälässä oli kyse

se korvattiin tällä mahdollisuudella nostaa korkoa joka siis turvaa paremmin käytännössä molempien osapuolten tilanteen

en ole sitä siunannut ja en ole siitä saanut erikseen informaatiota koska se nimenomaan ei ole sellainen asia joka ministerin tai hallituksen pitää siunata

on selvää että usassa tilanne on erittäin haasteellinen koska siellä on monta osavaltiota ja osaltaan tämä tietty kirjavuus tässä valvonnassa on näitä ongelmia saattanut hyvin pitkälle myöskin aiheuttaa niin että noin keskimäärin ottaen euroopassa ollaan huomattavasti paremmassa tilanteessa ja minun mielestäni ohje tälle rahoitusmarkkinakriisille ei olekaan niinkään se että tehdään enemmän sääntelyä vaan se että tehdään parempaa sääntelyä ja parempaa valvontaa

myös euroopan tasolla meillä on tässä kehitettävää mutta tämä yhteistyö usan kanssa on myös äärimmäisen tärkeää

arvoisa puhemies

valiokunta on mietinnössään arvioinut erittäin asiantuntevasti ja perusteellisesti kuntatalouden tilaa joka kieltämättä on poikkeuksellisen haasteellinen varsinkin kun katsotaan aikaisempia vuosia jolloin tulojen kasvuvauhti on ollut ennätyksellisen hyvä

kun katsoo sekä valtionosuuksia että myöskin verotuloja tämän vuoden alusta tilanne on näyttäytynyt aivan toisenlaisena ja ensi vuosi on tätäkin vuotta synkempi

mutta aivan niin kuin valiokuntakin mietinnössään toteaa myös valtion toimenpiteet kuntatalouden tilanteen parantamiseksi ovat poikkeuksellisen mittavia

tuo pienimuotoinen valtionosuusuudistus joka nyt ensi vuotta ajatellen tehdään on tarpeellinen

on kuitenkin niin että huolimatta siitä että pystyimme tässä miniuudistuksessa korjaamaan tilannetta kaikkein harvimmin asuttujen heikon talouden kuntien osalta meillä on tarvetta rukata valtionosuusjärjestelmää edelleen jotta se ottaisi nykyistäkin paremmin huomioon kuntien erilaiset olosuhde ja palvelutarpeet

on syytä kiinnittää myös huomiota siihen budjettineuvotteluissa tehtyyn lausumaan joka antoi alivaltiosihteeri hetemäen työryhmälle erityisesti lisätehtäväksi selvittää sitä miten kuntien verotulopohjaa voitaisiin nykyisestä laajentaa

tässä budjetissa näkyy ja valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että työllisyyden parantaminen on kuitenkin paras tapa hoitaa valtiontaloutta ja myöskin kuntataloutta

erilaisilla investointihankkeilla pystytään myöskin työllisyyttä saamaan paremmalle tolalle mitä se ilman valtion toimenpiteitä olisi mutta on selvää että ensi vuoden aikana kuntataloudessa tulee heikentyvä työllisyys näkymään sitten tulojen vähenemisenä

mutta ei pidä pelkästään kun kuntataloutta katsotaan tuijottaa sitä tulopuolta vaan pitää katsoa menopuolta

valiokunnan mietinnössä on nostettu oikein hyvänä esimerkkinä se minkälaisista summista puhutaan kun menojen kasvuvauhtia hillitään

myöskin paras hankkeeseen valiokunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota ja annettiin tuki sille pari viikkoa sitten hallituksen antaman selonteon peruslinjaukselle jossa paras hanketta viedään edelleen määrätietoisesti eteenpäin

tärkeintä on se että pystymme ikään kuin sieltä valmistuvista rakenteista pääsemään sinne palveluiden järjestämisen puolelle ja palveluprosesseihin ikään kuin rakenteet kuntoon mutta sitten keskittymään sisältöihin

on varmasti niin että näitä porkkanarahoja on syytä jatkossa tuleville vuosille kehittää nimenomaan siihen suuntaan että ne ovat aikaisempaa kannustavampia

on pakko jättää suosiolla pois sellaiset jotka eivät omaan hallinnonalaani kuulu vaan kuuluvat valtiovarainministeriössä ministeri kataiselle muun muassa senaatti kiinteistöt harmaa talous ja yleishyödylliset yhteisöt ynnä verotus samoin sitten enemmän opetusministeriön puolelle kuuluvat nämä taiteilijoiden eläkeasiat

mutta mitä tulee tähän kirjalliseen kysymykseen niin kyse on kuitenkin teknisestä ongelmasta tilitietojen osalta eikä missään tapauksessa mistään harmaan talouden estämisen vaikeuttamisesta

mutta mitä tulee tähän valtionosuusuudistukseen josta käytettiin monta puheenvuoroa samoin kuin tästä kuntien harkinnanvaraisesta avustuksesta jo tässä nykyisessä lainsäädännössä ja myöskin liittyen paras lainsäädäntöön meillä on selkeät klausuulit siitä että jos kunnan taloustilanne menee heikoksi jos usealla eri mittarilla se jää kiinni seulasta niin se joutuu valtion holhoukseen

keskustelu siitä pitäisikö olla joku kunnallisverokattoprosentti liittyy oikeastaan vähän tähän että ei meillä tähänkään mennessä mikään kunta ole pystynyt olemaan vapaamatkustaja että antaa mennä vaan ja muut maksavat

kyllä kyse on nimenomaan näissä muutamissa esimerkiksi lapin kunnissa siitä että rahat eivät vaan yksinkertaisesti riitä kun pitää niissä hankalissa olosuhteissa palvelut järjestää

juuri siksi ed

mustajärvi utsjoelle ollaan taas torstaina valtioneuvostossa osoittamassa harkinnanvaraisista erittäin iso summa rahaa että valtionosuusjärjestelmä ei sen kohdalla toimi ja siksi myös sitä ollaan uudistamassa

siinä mielessä juuri näille kunnille joilla rahat eivät millään riitä ja veroprosentti on katossa pyritään sitä helpotusta löytämään

kyllä se kannustaminen pitää hoitaa muulla tavalla esimerkiksi näillä porkkanarahoilla

mutta valtionosuusjärjestelmästä pitää putsata kaikki ne esteet mitä siellä tällä hetkelläkin vielä on kuntaliitoksien tiellä

niitä on jo sieltä otettu vähän yksitellen pois myös osana paras hanketta mutta pitää huolehtia todellakin siitä että seuraava valtionosuusjärjestelmä todellakin on näiltä osin neutraali

mutta jos siellä olisi ikään kuin kannusteita kuntaliitokseen valtionosuusjärjestelmän sisällä niin se saattaisi taas sitten johtaa epätarkoituksenmukaisiin kuntaliitoksiin eli eihän kuntaliitos itsessään ole mikään sinänsä päämäärä tai tarkoitus vaan sellainen kuntaliitos jonka myötä pystytään palvelut järkevämmin järjestämään ja hoitamaan ne sitä kautta jokaiselle kuntalaiselle

väätäinen kysyi onko ikään kuin näissä rikkaammissa kunnissa sitten palveluvelvoitteet hoidettu jotenkin sillä tavalla huonommin että on laitettu ikään kuin rahaa vähän turhempiin asioihin kuin köyhemmissä kunnissa

ehkä tämmöistä trendiä nyt on vähän vaikea huomata

kun katsoo myöskin tämmöisiä palvelutyytyväisyyskyselyitä niin kyllä sekä vähän köyhemmissä kunnissa että rikkaammissakin kunnissa ollaan vaihtelevasti tyytyväisiä ja tyytymättömiä

mutta kyllä tämä sinänsä on ihan relevantti kysymys

tärkeintä on tietenkin jokaiselle kunnalle se että pystytään nimenomaan nämä peruspalveluvelvoitteet mahdollisimman hyvin hoitamaan ja turvaamaan

haapoja kysyi yhteispalvelupisteiden osalta ja siinä olemme vauhdittamassa valtiovarainministeriön toimesta tätä uutta yhteispalvelupistekonseptia niin että se otettaisiin käyttöön mahdollisimman monessa kunnassa ja myöskin juuri näissä kuntaliitoskunnissa eli sen osalta ollaan edistymässä

arvoisa puhemies

se sisältää sinänsä oivallisen analyysin turvallisuuspoliittisesta toimintaympäristöstämme ja ihan kelpo linjaukset suomen ulko ja turvallisuuspolitiikasta mutta mitään varsinaista uutta siitä on turha etsiä

vielä tietenkään tämä talous ja työllisyystilanne ei yksiselitteisesti näy sillä tavalla että voitaisiin sanoa että tästä työvoiman saatavuusongelmasta oltaisiin edes väliaikaisesti nyt ikään kuin selvemmillä vesillä puhumattakaan sitten pidemmän ajan trendistä

toki pohjoismainen yhteistyö saa uusia ulottuvuuksia ja kyberturvallisuus nousee selkeämmin esille kansallista turvallisuuskomiteaa perustetaan ja eun solidaarisuus ja avunantolausekkeiden lainsäädäntövaikutuksia tutkaillaan mutta on siis syytä kysyä tarvitaanko tätä selontekoa ollenkaan

hänniselle koulutusosaamista uskon kyllä riittävän alueille jatkossakin että pystytään ikään kuin velvoitteet tältä osin täyttämään

arvoisa puhemies

kyllä tarvitaan

pidän selontekokäytäntöä sen työtä tukevine parlamentaarisine työryhmineen hyvänä tapana paitsi pohtia ulkopolitiikan linjauksia myös sitouttaa eduskunta yhteisten linjausten taakse

kanerva kysyi aluehallintouudistuksen osalta sitä näkemystä niin kyllä se näkemys ja ne peruslinjat ja viitoitukset on ihan yhdessä hallituksessa päätetty silloin kun hanketta lähdettiin eteenpäin viemään

selonteon esipuheessakin todetaan että selontekokäytännöllä pyritään siihen että suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta vallitsee laaja poliittinen yhteisymmärrys ja sillä on kansalaisten tuki

mutta toki jos mentäisiin ihan riittävän pitkälle siinä alueiden euroopan toteuttamisessa niin kyllähän se merkitsisi sitä että me menisimme alueilla suoriin vaaleihin ja siihen ei tietenkään ollut hallituksessa yhteisymmärrystä vähän erilaisia näkemyksiä eri hallituskumppaneilla mutta se jää sitten seuraaville vaalikausille

pienellä maalla ei ole varaa isoihin erimielisyyksiin ulkopolitiikassa ja presidentti urho kekkosta lainatakseni jos jonkin pitää olla rempallaan niin olkoon se sisäpolitiikka

mutta tämäkin aluehallintouudistus joka nyt saadaan aikaan ilman muuta selkiyttää tätä nykyistä aluehallintojärjestelmää

vasta vaatimusten jälkeen parlamentaarisen kontaktiryhmän mandaattia vahvistettiin selonteon välttämättömimmästä osuudesta eli suomen puolustuksen pitkän tähtäimen suunnittelusta olisi tullut päättää itse selonteossa eikä erikseen hallituksen vuosi sitten tekemillä päätöksillä

ensi vuoden puolella tullaan hyvin todennäköisesti tämän osalta päätöksiä tekemään

sisäasiainministeriössähän on tällainen työkykyhanke menossa ja sen osalta odotamme tuloksia jotta pystymme sitten niitä päätöksiäkin jatkossa tekemään

samaa yhteistyöotetta löytyi pääministeriltä tänään kun hän tarttui keskustan esitykseen jokavuotisesta ulko ja turvallisuuspoliittisesta keskustelusta

koska maailma muuttuu selontekoja nopeammin on tarpeellista että pääministeri informoi ja asianomaiset ministerit keskustelevat eduskunnan kanssa tästä aiheesta vuosittain

tämä keskustan eduskuntaryhmän tekemä esitys sopii hyvin yhteen myös tasavallan presidentin eilisen tervetulleen esityksen kanssa kun hän aloittaa uuden käytännön jossa ulkopolitiikan kysymyksiä fundeerataan kerran vuodessa

arvoisa puhemies

kyse on ennen kaikkea yhteiskunnan toimivuuteen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja rajat ylittäviin turvallisuushaasteisiin vastaamisesta

selonteon suuntaviivat siitä kuinka suomi haluaa kehittää euroopan unionin turvallisuutta vahvistavaa roolia ovat hyviä

kehittämistä todellakin riittää vaikka lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen hyvät mahdollisuudet tähän ovat olemassa

euroopan ulkosuhdehallinnon toiminnassa on parannettavaa yhteistä strategiaa tarvitaan samoin kuin eun pysyvän ja kokonaisvaltaisen suunnittelu ja johtokyvyn luomista ja kriisinhallintaa

tällä yhteistyöllähän tavoitellaan yhteensopivuutta joka mahdollistaisi jatkossa pohjoismaiden puolustusvoimien nykyistä tiiviimmän ja laaja alaisemman yhteistyön täydentämään kansallisia puolustusratkaisuja ja suorituskykyä

hyvät tavoitteet mutta kovin kaukana nekin ovat ja on turha luulla että näiden yhteistyömuotojen tiivistäminen siis eu tasolla tai pohjoismaiden puolella johtaisivat jollain aikavälillä puolustusliittoon

arvoisa puhemies

selonteon lopussa totuus paljastuu

nyt sovituilla määrärahoilla emme puolustushallinnon arvion mukaan onnistu siinä että suomella on kansalaisten valtionjohdon ja ulkopuolisten arvostama kyky puolustaa maata sen itsenäisyyttä ja kansalaisten elinmahdollisuuksia sekä yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa hallita turvallisuusuhat

emme siis tämän vuosikymmenen lopussa omaisi sellaisia sotilaallisia suorituskykyjä että kynnys käyttää voimaa suomea vastaan olisi olemassa

tasavallan presidentti toivoi eilisessä puheessaan eduskunnalta vahvoja kantoja ja tässä asiassa niitä vahvoja kantoja totisesti tältä talolta tarvitaan

tästä ei voi tinkiä tai selonteolta putoaa pohja pois

filatoville ja ed

rantakangas puheenvuorossaan erittäin hyvällä tavalla totesi juuri sen että kyllä tässä kokonaisuudessaan kyse on julkisesta taloudesta ja siitä miten me ikään kuin nämä verorahat jaamme ja sitten niillä myöskin palveluita järjestetään

se on toisaalta aivan ymmärrettävää koska kunnat järjestävät niin suuren osan näistä meidän hyvinvointipalveluistamme mutta kuitenkaan sitä varsinaista kannustetta puskureiden keräämiseen ei sitten myöskään niillä kunnilla joilla se taloustilanne on vähän parempi ole viime vuosina ollut

eli pitää löytää sellainen ikään kuin oikea taso että on myös niitä omia kannusteita tehostaa toimintoja löytää parhaita palvelukäytäntöjä mutta sitten niin että myöskin valtion taholta riittävästi rahoitusta tulee

suurin osa tulee verotuloista ja on myös järkevää että kunnat tätä instrumenttia sitten tulojensa keräämiseen käyttävät

on todellakin niin että tämän paras hankkeen osalta hallitus on linjansa antanut tuossa selonteossa ja se on se että paras hanketta viedään määrätietoisesti eteenpäin

mutta aivan yhtä tärkeää on sitten katsoa myös näiden uusien rakenteiden sisälle että siellä otetaan käyttöön näitä parhaita palvelukäytäntöjä ja laitetaan ne palveluiden tuotantoprosessit sellaiseen kuntoon että hyödynnetään myöskin sitä mittakaavaetua joka suuremmista yksiköistä tulee

tähän ei tarvita mitään uusia rakennemalliharjoituksia joita sosiaali ja terveysministeriön puoleltakin on esitetty

nyt pitää saada ne vihdoin valmiiksi ja saada ne myöskin toimintaan ja kuntoon ja keskittyä ikään kuin niihin sisältöihin että tässä mielessä yhteinen hallituksessa hyväksytty linja on aivan selkeä

on selvä että se isompi uudistus jää nyt seuraavan hallituksen tehtäväksi ja syy siihen miksi näin on on todellakin tässä taloustilanteessa

kun kuntien tulopohja näiden yhteisöverotulojen puolelta ja myöskin kunnallisverojen puolelta on vähenemässä niin tähän samaan syssyyn on erittäin huono tuoda sitten tällaista valtionosuusuudistusta joka väkisinkin sitten muuttaisi sitä tilannetta nykyisestä joillekin toki positiiviseen mutta joillekin sitten negatiiviseen suuntaan

tavoitteena on tehdä selkeämpi yksinkertaisempi läpinäkyvämpi järjestelmä mutta myös sellainen joka ottaa nykyistä paremmin huomioon kuntien erilaiset palvelutarve ja olosuhdetekijät

tätä työtähän on jo tehty valtionosuusuudistusta pohtivassa työryhmässä että meillä on ikään kuin kyllä pelimerkkejä ja suuntaviivoja sille isommalle uudistukselle jo valmiina ja sitä työtä onkin syytä hyödyntää

asko seljavaara oli huolissaan siitä että tämä valtionosuusjärjestelmä on sellainen että se sinänsä ylläpitää näitä ikään kuin huonoja rakenteita

kyllä tässä paras hankkeessa on nähty se ja myöskin kun meillä on tämä niin sanottu ysipykälä menettely että sellainen kunta joka ei pysty niistä palveluista huolehtimaan ei kyllä väkisin itse pystyssä pysy jos nähdään että se tulopohja pettää ja palveluiden järjestäminen ei onnistu

minä suosittelen kaikille joilla ei välttämättä ajankohtaista tietoa tilanteesta vähän pienemmissä kunnissa ole ekskursioille katsomaan mikä se todellisuus on

se on todella tiukka että ei voi todellakaan väittää niin että tässä jotkut kunnat ikään kuin elävät toisten kuntien kustannuksella

tehostamisen varaa on kaikilla varmasti ja voi sanoa että isolla osalla mutta kyllä meillä mekanismit on kunnossa siinä mielessä ettei ikään kuin vapaamatkustamista pääse syntymään

se näkyy siellä kuntien menopuolella positiivisesti

kyllä asiat on hyvin selvitetty myöskin tuossa mietinnössä

kiinteistöveron osalta tavallaan juuri tätäkin se alivaltiosihteeri hetemäen työryhmä sitten pohtii kun sille annettiin tehtäväksi kuntien verotulopohjan laajentaminen

pulliaisen syytöstä veroparatiisin luomisesta en kyllä nyt voi hyvällä tahdollakaan ymmärtää

mutta on vain niin että harmaan talouden kitkeminen onnistuu kaikkein parhaiten sillä tavalla että meillä ei ole taloutta ollenkaan mutta meillä on erittäin hyvät järjestelmät suomessa ja yhteistyö poliisin ja verottajan kanssa jolla pystytään estämään se että ei todellakaan tässä maassa suvaita ja hyväksytä veroparatiiseja

ne politiikkariihen päätösten mukaisesti käynnistyvät heti alkuvuodesta ja ensimmäisiä johtopäätöksiä pystytään ensi vuoden aikana tekemään

samoin kuin sitten tämä sade hankkeen nimellä kulkeva hanke jossa valtion it toimintoja konserniohjausta parannetaan

muun muassa sen osalta myöskin pystytään johtopäätöksiä saamaan aikaan ja ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä joita toki on tehty pitkin matkaa ensi vuoden puolella